näillä huomioilla neljäs lisätalousarvio on lähdössä meille valtiovarainvaliokuntaan käsittelyyn ja pidän myönteisenä sitä että näitä päätöksiä tehdään näinkin tiuhaan tahtiin kun vasta hetki sitten käsittelimme kolmatta lisätalousarviota

mutta on tietysti totta että päätöksentekoa taakanjakoa ja tämäntyyppisiä kysymyksiä on syytä arvioida niin kuin ulkoasiainvaliokunta omassa mietinnössään esille nosti

itse pidän riippumattomuuden näkökulmasta tätä esitystä kestämättömänä

minusta olisi perusteltua tuoda liikkuva katsastusmiesjärjestelmä myös henkilöautojen puolelle

tiedän että tällä hetkellä esimerkiksi järjestetään erinomaisen hyviä koulutuksia uusille aloittaville lautamiehille kun heitä tulee yhtä aikaa enempi siihen tehtävään mukaan

mutta kysyisin ministeri soinilta että voisiko tätä konseptia tätä osuutta mikä suomelta tulee näihin joukkoihin miettiä myös sellaiseksi malliksi joka voisi jatkossa olla käytössä esimerkiksi eun avunantolausekkeen mahdollisissa käyttötilanteissa

onneksi malli on nyt sen tyyppinen että yksi maksu per yritys eikä yksi maksu per toimipaikka mikä oli jossain vaiheessa keskusteluissa esillä

arvoisa puhemies

tässä on myös asekätkijöistä puhuttu ja myös he jossain vaiheessa tässä maassa saivat sellaista syyllisyyttä niskaan että heitä paheksuttiin suomalaistenkin toimesta

maaseudulle ja yrittäjätakseille tämä on erittäin myönteinen asia ja kyllä tällä pystytään turvaamaan varmasti maaseutujen palveluita

edustaja kanerva etyjin presidenttinä te järjestelitte etyjin ukraina kokousta geneveen mutta se peruuntui ainakin toistaiseksi

autokorjaamo tai autokauppa voisi siis tilata riippumattomalta katsastusasemalta katsastajan hallilleen ja näin voitaisiin hyödyntää yhteistyössä korjaamon laitteita ilman että riippumattomuus vaarantuisi

arvoisa puhemies

ja toisaalta ymmärtääkseni tämä on myös vähennyskelpoinen kustannus yrityksille ja tämä on siinä mielessä ihan hyvä

usein tällaisille harvaan asutuille alueille on vaikea löytää uusia kuljettajia ja on hyvä tehdä nyt järjestelyjä sen eteen että siellä palvelut turvattaisiin tulevaisuuteen edes muutamia vuosia

jäin itse miettimään tuota tapaa jolla seurakunnan pyynnöstä tuomiokapituli voisi päättää että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla jonka toimittaisi kirkkovaltuusto tai seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvosto

parempi malli olisi toki yle vero jota maksettaisiin jos on kykyä tehdä tulosta ja toivon että tätä vielä valiokuntakäsittelyssä pohditaan

neuvottelutiessä ja sen tien raivaajana ja auraajana etyj on nimenomaan parhaimmillaan ja annan teille täyden tuen ja kannustan tässä työssä jatkamaan

myös kolovesi on aivan ainutlaatuinen kansallispuisto

kuntien välillä on erityisopetukseen siirtojen määrissä merkittäviä eroja

se on järvien kansallispuisto ja siellä erityisesti saimaannorppa on yhtenä suojelukohteena kuten myös saukko ja tätä valiokunnan puheenjohtaja tuossa laajemmin läpi kävi

nykyisin osa katsastustoimipaikoista käy suorittamassa raskaan kaluston katsastukset läheisellä kaupallisella korjaamolla vuokraamalla katsastuksen ajaksi korjaamon tilat ja laitteet

mutta se on totta että meillä on tällä hetkellä akuutti asuntopula erityisesti pääkaupunkiseudulla ja se vaikuttaa kaikkeen asumisen hintaan

arvoisa puhemies

luulen että monessa vanhainkodissa kateellisina luettiin tuota eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta

nämä ovat ainakin osassa hakemuksia aiheuttaneet aika isoa harmia ja kysymyksiä ja ely ei ole niihin puuttunut edes niillä vaatimuksilla joita lainsäädännössä on

arvoisa puhemies

tässä aiemmin edustaja kirkkoherra kivelä toi esille sen että hakuprosessit ovat niin pitkiä

arvoisa puhemies

turvallinen auto on arvovalinta vähäpäästöinen auto on arvovalinta ja myös se on arvovalinta että me haluamme että yhä useammalla suomalaisella olisi tuoreempi auto vähäpäästöinen auto entistä turvallisempi auto

tähän erityisopetuksen kasvuun ovat vaikuttaneet osittain tilastotekniset ja kuntoutuksellis hoidolliset tekijät kehittynyt diagnosointi erityispedagogisen tutkimuksen tuottama uusi tieto sekä opetuslainsäädännön muutokset

tämä on nyt sellainen asia jossa edustajana täytyy myöntää että kaikkia asioita tässä talossa ei ehdi lukea ja läpi käydä mutta tämä asia on tämän päivän aikana jonkin verran noussut sosiaalisessa mediassa esille

heille oikeusasiamies on antanut luvan käyttää omia lakanoita omia paitoja ja nyt sitten vielä viedään mahdollisuudet myös siitä että voitaisiin valvoa huumeiden kuljettamista joko vapaaehtoista tai pakotettua vankilaan

jos täällä hallintovaliokunnan jäseniä on paikalla niin mielelläni kuulisin siitä minkälaisissa tilanteissa tätä lakia tultaisiin käyttämään sillä kaikissa tapauksissahan nämä prosessit ovat pitkiä ja nämä edustaja kivelän esille nostamat huolet toteutuvat

oletteko te tietoinen siitä että näitä niin sanottuja laatikossa olevia taksilupia ei laiteta uudelleen jakoon niiden sääntöjen mukaan jotka niihin on aikanaan luotu

tälle kansallispuistolle ominaista on se että jos sipoonkorvessa käydään päivämatkoilla ja piipahdetaan niin kolovedellä taasen pääsääntöisesti yövytään ja käytetään venettä

oma arvosteluni koskee oikeastaan sitä minkä takia tässä keskustelussa ei nyt käyty laajempaa keskustelua julkisen palvelun tehtävästä

antaako se meille puhtaamman omantunnon että tuotamme tai ostamme ydinsähkön venäjältä kuin että tuottaisimme sen suomessa

siirtymäajaltaan tämä laki on myös varsin tiukka ja ehkä hieman kohtuutonkin näille yrityksille jotka ovat tulleet vahvojen investointien myötä tälle alalle ja toivoisin että sitä myös pohdittaisiin vakavasti että heillä olisi aikaa kuolettaa näitä investointeja

nettiuutisten ja somen keskustelupalstoilla kannetaan suurta huolta siitä ollaanko suomessa nyt tekemässä lainsäädäntöä jossa karanneet kotieläimet voisivat joutua eläinkokeiden uhriksi

edellisten lisäksi ilmenee myös vaikeasti selitettävää kasvua joka liittyy yhteiskunnan muutoksiin ja kunnissa ja kouluissa käytössä oleviin erilaisiin hallinnollisiin menettelytapoihin

eli meillä on paljon nykyään niin sanottuja sinkkuihmisiä lapsettomia pariskuntia ja niin poispäin

arvoisa puhemies

minun mielestäni ei

ylen tarjonnan laajentaminen on ongelma siksikin että liiketoimintalogiikka poikkeaa ylessä riippumattomista viestimistä merkittävällä tavalla

arvoisa puhemies

kasvin puheenvuoroon sen verran että siitä valitettavasti sai sellaisen kuvan että meidän kaikki opettajamme toimisivat hänen esittämällään tavalla

on ehdottomasti totta niin kuin edustaja lintilä totesi että autovero on kuitenkin koko ajan kiinni siitä paljonko autoja myydään

myös näistä aika ajoin tulee yhteydenottoja että ne eivät noudata niitä sääntöjä jotka uusien taksilupien myöntämiselle on annettu

missä tilanteessa tätä poikkeusjärjestelmää voitaisiin käyttää

aivan lopuksi arvoisa puhemies autokorjaamokatsastuksia lukuun ottamatta pidän tätä esitystä hyvänä ja kannatettavana

jos oikein tässä nopeasti nyt tutkailin tuota valiokunnan mietintöä niin siellä todetaan että valiokunta katsoo että villiintyneiden ja irrallaan tavattujen kotieläinten käytön tulee koe eläintoiminnassa olla pääsääntöisesti kiellettyä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koska yleisradion rahoitus on varma tulevaisuudessa entistä varmempi niin yhtiö voi tarjota erilaisia palveluita ilmaiseksi niin kuin olemme huomanneet ja tämä on jo nykyisinkin jossain määrin vääristänyt kilpailua

mutta ajoneuvovero on vakaa eli sieltä se tuotto tulee niin kuin jo sosialidemokraattien ollessa hallituksessa on edetty elikkä siirretty auton ostamisesta verotuksen painopistettä sinne käytön suuntaan

sain juuri viime viikolla yhden yhteydenoton jossa aivan selkeästi oli rikottu näitä pelisääntöjä ja ely meni vain sen taakse että voihan päätöksestä aina valittaa voihan päätökselle aina hakea oikaisua

andersson siteerasi jotain kirjaa ja nosti sieltä esille tilanteen että ei haluta rikkoa naisen onnellista avioliittoa naisen tekemän syrjähypyn takia

jos edustaja kontula viittasi tähän patria kauppaan niin tietojeni mukaan siinä ammattilaiset jotka näitä vientilupia suomen osalta käsittelevät nimenomaan he esittivät että tuo kauppa voidaan tehdä ja siinä poliittinen vääntö tuli nimenomaan toiseen suuntaan eikä siihen että emme olisi noudattaneet itse itsellemme määrittelemiämme vastuullisen kaupankäynnin sääntöjä joita myös ammattiyhdistysliike oli tukemassa

muutosten myötä alalle tulee uusia toimijoita jolloin määräaikaiskatsastusten saatavuus paranee

arvoisa puhemies

vuolanteen puhetta että hän julkisuuden ja avoimuuden vaatimuksen suhteen olisi erottamassa jollain tavalla kaikki parjaamansa miljonäärit ja sitten taas ammattiyhdistysliikkeen ja poliittiset liikkeet ja sallisi näiltä poliittisilta liikkeiltä ja ammattiyhdistysliikkeeltä sitten sen salaisen rahoittamisen

ja puute kohtuuvuokraisista asunnoista erityisesti helsingin seudulla haittaa jo työllistymisasteen nousua talouskasvua elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamista ja maahanmuuttajien asuttamista

itse toivon että tämä ratkaisu avaa myös tien pienempien vesivoimaloiden purkamiseen ja tätä kautta lohijokienkin ennallistamiseen

minä olen itse opettaja ja uskallan sanoa oman ammattikuntani puolesta että valtaosa opettajista toimii lasten parhaaksi kaikissa tilanteissa ja kaikissa kouluissa

kyllä meidän rahankeräyslaissa olisi muutakin korjattavaa kuin yksinomaan sana

näissä keskusteluissa on viitattu siihen että iso britannia omassa lainsäädännössään rajasi selvästi lemmikkinä pidetyt eläimet pois tuon lain sisällä

ei järjestelmä sellainen voi olla vaan kyllä viranhaltijoiden päätösten elyssä ja muualla pitää perustua tosiasioihin ja vallitsevaan lainsäädäntöön ja vallitsevaan tilanteeseen

tämä on ollut erittäin tärkeä osa tätä ja tuo vankilanjohtaja joka tästä oli syytettynä vapautettiin oikeudessa kun tässä ei ollut tapahtunut tämäntyyppisiä toimenpiteitä joita täällä nyt kaksi edustajaa vielä levittää

mutta kyllä varmasti sen tavoitteen pitää olla se että suomessa autoverosta päästäisiin lopulta eroon ja päästäisiin meilläkin samanlaisiin autonhintoihin kuin muissa euroopan maissa

uskon että tämä tulee olemaan entistä isompi ongelma kun siirrymme tulevaisuudessa yhä enempi tvstä internetin puolelle

ajaako tämä onnellisen avioliiton vaaliminen lapsen edun edelle eli oikeuden tietää oman isänsä eli eikö kunnioiteta sen lapsen etua enempi kuin sitä

kyllä suomessa tarvittaisiin ihan selkeä suunnanmuutos ja ajantasaistaminen tässä rahankeräyslainsäädännössä

oppilaille jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea tehdään päätös erityisestä tuesta samoilla perusteilla kuin nykyisin

lähes kaikissa kouluissa on yhteisesti sovittu nämä nollatoleranssipelisäännöt mutta en tietysti väheksy sitä ed

suomessa tätä ei ole tällä tavalla käsittääkseni tuonne lakiin kirjoitettu mutta tuossa mietinnössä nyt selkeä kohta tähän on että näitä karanneita kotieläimiä ei voisi päätyä koe eläinkäyttöön

eli tarvitaan lisää asuntotuotantoa

aivan uskomatonta puhetta

minä itse kannatan sitä että siirryttäisiin lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn ja jälkivalvontaan

pidän tärkeänä sitä että julkisen palvelun tehtävä on yleisradiolle selkeä ja näen siinä tärkeänä maakuntaradiot jotka ovat täällä tulleet esille urheilupuolen kulttuurin draaman uutiset ajankohtaisohjelmat lastenohjelmat ja myös erityisryhmien ohjelmatarjonnan

toisaalta ed

valiokunta on pitänyt uutta korkotukimallia tarpeellisena

andersson tilanne on se että vaikka sillä miehellä olisi kuinka onnellinen avioliitto niin teidän naisten oikeudet ajavat edelle ja se avioliitto voidaan rikkoa

huovinen nosti ihan oikein esille opettajankoulutuksen

oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman eli niin sanotun hojksin luonne muuttuu tämän lainsäädännön myötä nykyisestä hallintopäätöksestä pedagogiseksi asiakirjaksi

se pitää tässä nyt vahvistaa että ei tule sellaista kuvaa että esimerkiksi hallituksessa olisi haluttu höllentää niitä sääntöjä joita meillä ulkoministeriössä ja puolustusministeriössä näitä lupa asioita käsiteltäessä on ollut vaan nimenomaan

olen joskus todennut että jos meihin kansanedustajiin kaikkien tapahtumien jälkeen vaalirahan keräämisessä luotetaan niin paljon että meille riittää jälki ilmoitus niin luulisin että se riittäisi suomalaisille urheiluseuroille taikka jollekin muulle joka rahaa tällaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen kerää

mutta kysyisin kun täällä valiokunnan puheenjohtaja edustaja leppä on myös paikalla ja te olette tätä valiokunnassa läpi käyneet pystyttekö katkaisemaan näiltä nettikeskusteluilta ja netissä leviäviltä uutisilta siivet että tulevaisuudessakaan naapurin musti taikka karannut kani ei joudu tämän lainsäädännön myötä koe eläinkäyttöön

mustajärven kanssa olen samaa mieltä siitä että kirjanpitotarkkuuteen perustuva ilmoitusvelvollisuus olisi kaikista paras ja avoimin malli toimia

toisaalta kolovedellä veneiden rantautumispaikat on yksi sellainen joka pitää huolella nyt läpikäydä sillä sen suosio tulee varmasti kasvamaan nyt jo alkavana kesänä kun tämä laajennus saadaan voimaan

tämä käännetty todistustaakka on tehokas keino talousrikosten ennaltaehkäisyssä mutta myös niiden selvittämisessä

tämä on nimenomaan ollut se yksi tavoite se että me saisimme lisää pieniä paikallisia yrittäjiä myös rakentamaan ja panostamaan tähän vuokra asuntotuotantoon

meillä valtioneuvosto käsitellessään tätä tuli samalle linjalle enemmistöäänestyksen kautta jota olivat ammattilaiset esittäneet tämän vientiluvan hyväksymiseksi

silloin kun syylliseksi henkilö todetaan niin on varsin perusteltua että hänellä on tietyissä rajatuissa tapauksissa myös velvollisuus kertoa mistä tuo omaisuus esimerkiksi on tullut

ja toisaalta kun nyt on syntymässä uusi vero suomeen yle vero niin kyllä ehkä pitäisi sitä pohtia mitä suomessa pitää tuottaa verovaroin

tässä esityksessä joka tänään on nyt sivistysvaliokunnasta palannut takaisin isoon saliin ei esitetä uusia tukimuotoja vaan nykyisten keinojen suunnitelmallisempaa ja oikea aikaisempaa käyttämistä

arvoisa puhemies

meillä kokoomuksessa olisi ollut valmiutta keskustella tuosta metsästyksen laajentamisesta niin että olisimme sallineet sen metsästysseuroihin kuuluville henkilöille

tuntuu aivan käsittämättömältä että meillä esimerkiksi radionkuuntelijat eivät ole voineet antaa vapaaehtoisesti rahaa omalle radiokanavalleen eli radio helsingille

minun mielestäni ne olisi syytä ihan mediankin välityksellä katkaista sillä tämä uutinen leviää kovaa vauhtia tällä hetkellä ja käsittääkseni siinä on kyse väärinymmärryksestä

tätä korkotukilainaa voidaan myöntää myös täydennysrakentamishankkeisiin joissa siis nykyistä olemassa olevaa kiinteistökantaa muutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla uusiksi vuokra asunnoiksi

tässä esitetään nimenomaan tehostettua ja erityistä tukea niin että jokainen lapsi suomalaisessa koulussa saisi välittömästi siinä vaiheessa kun ongelmia ilmenee oikeanlaista apua ja tukea niin että emme anna tuon tilanteen mennä niin vaikeaksi että ainoa tie on erityisopetus taikka joku muu usein inhimillisesti ja myös taloudellisesti vielä paljon kalliimpi tie

arvoisa puhemies

siellä muutamia metsästysseuroja on sellaisia että olisi ollut perusteltua ehkä minun mielestäni laajentaa sitä siihen että niihin metsästysseuroihin kuuluvat olisivat voineet osallistua tuossa metsästystapahtumassa myös ampumiseen

kysyisin edustaja tolvaselta näettekö te tässä jotain vaaroja että tämä voisi jatkossa esimerkiksi laajentua niin että enää ei puhuttaisikaan että syytön kunnes toisin todistetaan vaan tilanne olisikin että syyllinen kunnes toisin todistan

hallintoa on järkevää silloin purkaa kun se tuottaa säästöä ja voidaan lisätä voimavaroja käytäntöön ja arkeen ja niin kuin tässä edellä tuotiin esille poliisimiesten määrää on pystytty lisäämään ja se on arvokas valinta siitä kiitos poliisiministeri räsäselle

se oli lainsäädännön mukaan laitonta ja näin ollen siellä lähetetään nyt sitten kirje sähköpostissa vastineena siitä rahasta ja näin se ei ole enää keräys vaan se on vastikkeellista toimintaa

korkotukimalli on siis uudenlaisista joustavista ominaisuuksistaan huolimatta selkeästi sosiaalista asuntotuotantoa

en tiedä onko tämä nyt sitten vasemmistolta se kuuluisa arvovalinta että näiden pienituloistenkin pitää yle veroa maksaa

haluan antaa kiitosta siitä että vaikeina aikoina opintotuki pystytään sitomaan indeksiin mutta hyvin vähän tässä salissa puhutaan urheilusta ja liikunnasta ja kun urheiluministeri on paikalla niin haluan antaa hänelle kiitosta siitä että helsingin olympiastadionin perusparannus viedään nyt eteenpäin ja kiitosta myös siitä että tämä hallitus on tehnyt arvovalinnan sen eteen että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa

tai että lastensairaalaa ei voitu toteuttaa niin että sen pyörittäjä hus olisi järjestänyt keräyksen vaan sitä varten tarvittiin erillinen säätiö joka vastaa tästä keräyksestä

tukijärjestelmän ehtojen mukaan asukkaat siis valitaan sosiaalisin perustein ara vahvistaa alkuvuokran omakustannusperiaatteen mukaisesti ja lainansaaja saa tulouttaa omistajalleen vain kohtuullisen tuoton

nythän koloveden kansallispuistossa metsästys tulee tapahtumaan niin että itse metsästystapahtumaan saavat osallistua kaikki seuroihin kuuluvat ja tietysti seurojen kutsumina vaikkapa ajomiehinä sitten muutkin henkilöt ja ainoastaan tuo ampuminen sitten rajataan ulkopuolelle ja sen pitää olla sitten näiden paikkakuntalaisten hoidettavissa